vaikka me haluamme näyttää että me olemme terveysvaltio niin meidän on otettava vieraat huomioon ja pyrittävä tekemään kaikki sen eteen että meidän lapsemme lopettaisivat tupakanpolton jos polttavat ja että lapsenlapsemme eivät koskaan aloittaisi tupakan polttamista

eli jos eläkeläisellä on pientä omaisuutta olemassa niin yleisen asumistuen puolella hän on oikeutettu asumistukeen vaikka eläkeläisten asumistuen puolella ei olisi ollut oikeutettu asumistukeen

mahdollisesti joissain kohdissa sakko voitaisiin määrittää tai muuttaa rikesakoksi jolloin se oikeastaan antaisi enemmän sanktiota tälle henkilölle joka tällaisen rikesakon saa koska sehän sitten aikanaan menee voutiin ja kasvaa sitä kautta korkoa edelleenkin

kun puhutaan mistä niitä otetaan niin minä voin kertoa että te kokoomus ja tämä hallitus olette tällä kaudella ottaneet jo kaikkein köyhimmiltä kaiken

arvoisa puhemies

hallitus on antanut tietynlaisia osviittoja siihen mihin suuntaan tätä maata on vietävä ja tätä maatahan on vietävä pois siitä suunnasta missä me olemme olleet

nyt tilanne on se että yhteiskuntasopimus tosiaankin kaatui sen takia että ek ilmoitti että ei enää osallistu kolmikantaan ja siitä akt perinteisesti kovana liittona hermostui ja sanoi että jos ei sovita ei sitten sovita

me kannamme siitä hedelmää lukemalla perheväkivalta lapsiväkivalta ja lastensuojeluasioista jatkuvasti iltapäivälehdistä

nyt kannattaisi ruveta katsomaan vähän sinne päin missä rahaa on katsoa pääomapuolelle katsoa kenties hieman oikeudenmukaisempaa verotusta tähän maahan katsoa maahanmuuton kustannuksia katsoa kehitysavun kustannuksia

tässä pyritään nyt sitten sen jälkeen tekemään säädös sille asialle eli kysymys on siitä että siirretään parlamentaarista lainsäädäntäoikeutta tavallaan tuomioistuimelle

mutta sitten kun mennään näihin veroasioihin niin siinä pitää ottaa huomioon se että mistä me otamme ne korvaavat verot

tähän asiaan olisi syytä puuttua

mutta jotta meidän vankilat eivät olisi enää pelkkiä alkoholistien ja narkomaanien kuntoutuspaikkoja lyhytaikaisia sellaisia ja erittäin kalliita niin minun mielestäni tätä asiaa pitäisi tarkistella uudestaan

kun tästä nyt lähdetään eteenpäin niin kuinka on pääministeri sipilä pystyttekö te nyt sitten pitämään niiden pienipalkkaisten naisten puolia niissä neuvotteluissa ja pystyttekö te pitämään myöskin työttömien puolia niissä neuvotteluissa kun nyt vaikuttaa siltä että ollaan menossa siihen että mahdollisesti hallituksella on hyvä yhteys ekhon ja ekn kanssa lähdetään näitä asioita viemään eteenpäin

meillä on lukuisia kohteita mistä pystyttäisiin säästämään jos vain haluttaisiin jos otettaisiin inhimillinen lähtökohta jos lähdettäisiin siitä että jos minulla on kaksi ihokasta ja sinulla ei ole yhtään niin saat minulta sen toisen jaettaisiin siitä hyvästä eikä yritettäisi saada pientä ja vähää riittämään todella suurelle määrälle mitä se ei kuitenkaan tee

kun puhutaan lakko oikeudesta se on globaali oikeus jossa on kansainväliset säädökset takana mutta kansallisesti lakot ovat erilaisia

jos puhumme siitä asiasta mikä on nytten agendalla päiväjärjestyksen mukaan siitä taas olen sitä mieltä että jos siinä nyt virkamiehet tuodaan samalle tasolle muiden työtätekevien kanssa niin se ei ole sellainen asia tässä kohdassa missä tarvittaisiin sitä kolmikantaa sen takia että tämä on lain kohdan oikaisemista sellaiseksi että se vastaa yleistä käytäntöä

millä tavalla on ajateltu korvata opiskelijoille se menetys mikä heille tulee mikäli he joutuvat ostamaan junasta tuon lipun

täytyy muistaa että asumistuki ei määräydy tässä maassa yleisen asumistuen puolella hinnasta vaan neliöistä

nythän opiskelijat ovat siinä kurjassa asemassa että kun he eivät saa tehdä työtä ilman että menettäisivät opintososiaalisia etuuksiaan ja jotta se ei haittaisi heitä niin heidän pitäisi tehdä niin paljon työtä että he olisivat täysiaikaisia työntekijöitä

millä tavalla sitten takaamme sen että myöskin pienipalkkaisten ihmisten toimeentulo otetaan huomioon ja se että palkkakehitys kuitenkin kulkisi sitä rataa mitä vuokrakehitys kulkee sehän on se keskeisin asia ihmisellä täytyy olla koti ja sitä rataa mitä ruuan hinnan kehitys kulkee

kyllä minun täytyy sanoa että demokraattinen vallankumous on aina paljon parempi kuin aseellinen vallankumous ja näinhän kreikassa kävi

silloin kun kansallinen etu on paljon kovempi paljon parempi kuin eu etu on oltava oikeus käyttää kansallista lakia ja kansallista oikeutta

kun puhutaan työllisyydestä niin on totta että tarvitaan työnantajia ja tarvitaan työn tekemisen esteiden poistamista

eli millä tavalla taataan se että opiskelijat siinäkin tilanteessa kun meillä vähennetään opiskelupaikkoja koko ajan pystyvät opiskelemaan vielä tasavertaisesti eri paikkakunnilla asuessaan

meistä kukaan ei vielä tiedä mihin syriza kreikan tulee viemään mitkä lupauksistaan se tulee lunastamaan ja mitä se ei tule lunastamaan

mutta yle maksuihin sen verran vielä että yle maksuhan on ehdottomasti hyvä asia mutta siihen jäi kuitenkin muutama kauneusvirhe jotka tekevät maksusta epäsolidaarisen

tämän kaltainen menettely tässä asiassa tarkoittaa sitä että pannaan vähän kurveja suoraksi eikä mennä kauhean monimutkaisen neuvotteluprosessin kautta joka todennäköisesti kestäisi sitten vuoden tai puolitoista vuotta tässä neuvottelupöydässä

edellisten hallitusten aikana tähän maahan on kiitettävästi rakennettu erilaisia esteitä ottaa vastaan työtä tekemällä erilaisia karensseja

arvoisa puhemies

valiokunnan ponsiesityksessä on erittäin hyvää se kun sanotaan että valtioneuvosto antaa selvityksen suomen toimintalinjasta eun ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseksi ja suomen kansallisten intressien turvaamiseksi

tämä on aivan käsittämätöntä

todella hämmästelen sitä että hallituspuolueet täällä ihan vakavissaan esittävät että työsuojelua tarvitaan vain silloin jos yritys on tarpeeksi suuri että pienissä yrityksissä ei tarvita työsuojelua

tässä nyt annetaan virkamiehille sama mahdollisuus mikä on myöskin ei virkamiehillä joka on työsuhteisilla ihmisillä ja se on minun mielestäni ihan hyvä asia

nykyisellään ennen progressiivisen maksun määräytymistä verotettavasta tulosta tehdään tulonhankkimisvähennys sen sijaan eläketulovähennystä tai kunnallista invalidivähennystä ei tehdä ja tässä tapahtui ilmeinen lipsahdus

silloin oli tilanne missä suomalaiset joutuivat aikamoiseen kurimukseen ja ne jotka silloin lainaa ottivat eivät muuten todellakaan ole enää tällä hetkellä niin isossa kurimuksessa koska he pääsivät velkajärjestelyyn mutta takaajat ovat edelleenkin ja maksavat joka ikisen pennin takaisin nykyisin kyllä euron

sinänsä se että me pyrimme nostamaan työssäoloaikaa yläpäästä on sen ihmisen kannalta hyvä asia joka on hyvässä kunnossa ja joka jaksaa tehdä töitä

edustaja viitanen otti erittäin tärkeän asian esille parlamentaarisen yleisradion

heillä menevät sormet poikki sirkkelissä aivan samalla tavalla kuin suurissa yrityksissä olevilla ihmisillä

se on ainoa joka ei saa suurpääomalta toimintavarojaan

mutta tämän salin suurin vastuu on siinä että eläkeiän alarajoja ei ruveta hilaamaan ylöspäin koska niiden ihmisten kohdalla jotka ovat tehneet sen pitkän päivätyön ovat tehneet raskasta työtä ovat tehneet ruumillista työtä vaikkapa savusukeltajat pitää löytyä inhimillisyyttä että päästään oikeaan aikaan eläkkeelle sellaiseen aikaan eläkkeelle että voidaan vielä nauttia jokunen vuosi sen työn hedelmistä mitä ollaan vuosikaudet tehty

arvonlisäverokanta ilmiselvästi on luonut tähän maahan lisää työttömyyttä sen takia että kun työttömyyttä on muualla niin ihmisillä ei ole enää varaa käyttää näitä palveluita

ihan kaikkiin asioihin me emme välttämättä tarvitse euta silloin kun me puhumme niistä asioista jotka ovat suomelle tärkeitä ja jotka vievät suomea eteenpäin ja jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä silloin kun puhutaan suomen turvallisuuspolitiikasta ja myös kauppapolitiikasta

ja jos yleisradiotoiminta siirrettäisiin kaupalliseksi toiminnaksi olen kuullut että täällä joillakin olisi haluja siihen pitää muistaa että sieltä lähtisivät esimerkiksi seuraavat palvelut

kuulovammaisten palvelut tekstityspalvelut ja viitotut palvelut sieltä lähtisivät ruotsinkieliset palvelut saamenkieliset palvelut venäjänkieliset latinankieliset ja mitäs vielä

työsuojelun täytyy koskea

se on se vastuu mikä meidän pitää kantaa

sieltä lähtisi hirveän paljon sellaisia asioita mitkä eivät ole kaupallisia asioita jotka ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä sananvapauden kannalta ja objektiivisen tiedonvälityksen kannalta

minun mielestäni nyt varsinkin tuolla sdpn suunnassa on paljon henkilöitä jotka ovat istuneet neuvottelupöydissä palkansaajajärjestöjen osalta ja nimenomaan sakn osalta

ek ei saa olla se joka sanelee sen miten yhteiskuntasopimus tehdään vaan sanelijan täytyy olla ne ihmiset joita yhteiskuntasopimus koskee ja niitä ihmisiä on kuunneltava

tunnen ihmisiä jotka sairastavat jompaakumpaa tai osa jopa kumpaakin

arvoisa puhemies

en ole vielä aikaisemmin tavannut yhtään ihmistä joka sanoo että mieluummin otan tämän kuin tämän taudin tai olen onnellinen tästä taudista mutta tuosta toisesta en

nyt todellakin haluaisin tietää kuinka paljon siellä nukutaan niitä kuuluisia päiväunia kun näitä päätöksiä tehdään

edelleenkin kuitenkin sanoisin että jos puhutaan diabeteksesta niin kuin edustaja virtanen varmasti tietää niin vaikka syö mitenkä kotiruokaa niin kyllä se vain tässä maassa on vähän niin että nuo hedelmät ja vihannekset pakkaavat maksamaan vähän enemmän kuin nakkimakkara ja lenkkimakkara

täällä puhutaan kovin paljon nyt siitä että näillä päätöksillä luodaan työpaikkoja

millä tavalla tämä päätös auttaa kotimaista kulutusta

selvisin viisi ääntä kolme kaksi joy poissa kaksitoista jos kotona on se miten muka sekaantuminen työllistää pekkarisen uskoks ei pyri arvoisa puhemies

ei se mitään tuota tähän maahan

missä ovat teidän ratkaisunne siihen että tulee kestävää kehitystä että meidän vientimme kasvaa mikä synnyttää työpaikkoja tai että meidän kotimainen kulutuksemme pysyy edes sillä tasolla millä se tällä hetkellä on

mutta on olemassa huomattavasti terveellisempiäkin ruokia kumpaankin äsken mainittuun tautiin kuten myös muihin tauteihin silloin kun päästään käyttämään rahoja oikein

tässä oli kysymys nimenomaisesti siitä että kun on diagnosoitu aikuistyypin diabetes niin myöskin aikuisilla ihmisillä pitäisi olla oikeus saada jonkinnäköistä huojennusta että he sitten pystyisivät pitämään tämän tautinsa kurissa pelkästään ruokavaliolla jos kerta omat eväät eivät muutoin riitä

arvoisa puhemies

on varmasti hyvä asia että tietojärjestelmiä kehitellään ja on hyvä asia että niiden saatavuutta kehitellään ja että tiedonkulkua kehitellään

te tiedätte sen että lapsilisät omalla määrällään pienentävät perustoimeentuloturvaa ja tähän ei riitä vastaukseksi se että sen takia että se on viimekätinen turvamuoto mikä on

järistyksessä

kun lähdemme siitä että palvelut ovat saatavina sähköisesti ja jokainen voi käydä itse katsomassa sitä omaa korttiaan niin millä tavalla tässä taataan se että vanhukset vammaiset työttömät ja sellaiset ihmiset joilla ei tietokonetta ole kotona myöskin saavat sen

niitä on kaikkein eniten

on äärimmäisen tärkeää että me pidämme huolen siitä että nämä yrittäjät jaksavat yrittää vielä senkin jälkeen kun se ensimmäinen varsinainen eläkeikä on tullut

nyt haluaisin tietää arvon ministerit kuinka paljon sillä että lapsilisät pienentävät perustoimeentuloturvaa määrällään te siirrätte lapsilta lapsille tarkoitettuja rahoja lapsen elämän parantamiseen tarkoitettuja rahoja takaisin valtion kassaan

äänestyksen alettua satakahdeksantoista ja anki seitsemänkymmentäyksi ja osa kymmenen eduskunta arvoisa puhemies

pisin ohjaa häntä kolme kahdeksan poissa kahdeksan osku torrokseen miten osakkaana miten työ edustaa kettusen vain tuo punainen painunut alas kun painoin

onko tässä liian kiire

miten taataan sellaisille ihmisille joiden ei ole kovin helppo käyttää tietojärjestelmiä tiedon saatavuus

sitä ennen haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan tästä budjetista

merita

juvonen

arvoisa puhemies kohta kolmekymmentäkolme ei merkitä

mutta megaluokan äänestyksen kohteena olleet luvut on hyväksytty muutu menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi on alkanu hyväksytty miten muka

mutta tässäpä se asia juuri onkin että jos yrittäjä yksinyrittäjä tai henkilö jolla on kaksi tai kolme palkollista pitää tämän yrityksensä auki myöskin sunnuntaisin niin kustannukset ovat niin kovat että yritystoiminta ei enää ole kannattavaa eikä kenenkään kannata pyörittää yritystä pelkästään sen takia että se olisi harrastustoimintaa eikä sen takia että meillä on olemassa ihmisiä jotka eivät vaivaudu käymään kaupassa silloin kun kauppa on normaalisti auki

tällä hetkellä te keskusten osalta on menty jo siihen että hyvin pitkälle palvelut ovat siirtyneet sähköisiksi ja se on taannut sen että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät eivät ole näiden palveluiden lähellä ja palvelut karkaavat sen takia että näitä tietokoneita ei ihmisillä ole

entäs eläkkeet eläkkeiden leikkaaminen

vielä vavisten erotuksen valo yksi piste

entäs tasaverot jotka tulevat bensoihin jotka tulevat autoihin jotka tulevat kuljetuskustannuksiin kun asutaan maaseudulla missä on pienet tulot muutenkin

tosin tässä budjetissa on nostettu yksi kohta tekemään niin että se tirpaisee vain ja ainoastaan kunnolla niitä todella köyhiä ja se on tupakkavero

tietosuoja saattaa olla este tiedonkululle mutta kun tietosuojaan tulee vuoto niin miten taataan se että ne yksityisten henkilöiden asiat eivät leviä kaikkien ihmisten saataville esimerkiksi twitteriin taikka facebookiin tai youtubeen tai ihan mihin tahansa

a miesten ehdoton